arvoisa edustaja rantakangas toisin kuin keskustapuolueella sosialidemokraateilla on kyllä tapana olla itse itsensä kanssa samaa mieltä niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeenkin

kohtuullisen pitkällä parlamentaarisella urallani en olisi uskonut näkeväni sellaista päivää

viime kesältä sitaatti ilta sanomista edustaja mölsä

mutta kun täällä nyt on paikalla kuitenkin hallituspuolueiden edustajia niin keskustasta kuin kokoomuksesta niin todella arvostaisin jos voisitte vähän valottaa tätä etenemisvauhtia koska asia on äärimmäisen kiireellinen

puhemies en olisi uskonut näkeväni päivää että perussuomalaiset tässä salissa syvään rintaääneen puolustavat bensaveron korotuksia syvään rintaääneen

ei siitä millään sanakikkailulla pääse eroon soini totesi

puhemies

toivon todella että vaikka nyt täällä ei ole hallituksen ministereitä paikalla niin saamme vastauksen tähän resurssikysymykseen koska tämä on äärimmäisen tärkeä kriittinen kysymys senkin suhteen miten pystymme sitten varmistamaan sen että finanssisektorimme toimii asianmukaisella tavalla ja sillä sektorilla olevia riskejä vältetään

viime kaudella sanoimme että edellytämme näissä ratkaisuissa pankkien ja sijoittajien vastuuta edellytämme veronmaksajien saatavien turvaamista vakuuksilla edellytämme rahoitusmarkkinaveron ja pankkiveron etenemistä ja kaikki tämä on nyt kirjattu suomen hallitusohjelmaan

tätä mieltä on ollut ulkoministeri soini viime kesänä minkä jälkeen annettiin lisää rahaa ja itsekin myönnätte että olette näin toimineet

edellinen hallitus ei halunnut vakuuksia esimerkiksi kreikka takauksilleen ja me toivottavasti emme tule näkemään lähiaikoina mitä se konkreettisesti tarkoittaa

on muuten aihetta hämmästellä ja kummastella

pitkäaikaistyöttömien määrä nousee huolestuttavasti

minusta on vastuutonta että näinä ilmastonmuutoksen aikoina raiteet päästetään rapautumaan ja myös muuta joukkoliikennetukea leikataan bussivuoroja lakkautetaan itä suomessa

minäkin kyllä haluan tässä yhteydessä kantaa huolta tästä savonlinnan opettajankoulutuksen lakkauttamisesta ja on hyvin tärkeää että koko valiokunta on tähän kiinnittänyt huomiota ja esittää muun muassa tämänkaltaisten tapausten jatkon kannalta tätä kaupunkiseutujen selvittämistä kokonaisaluetaloudellisesti

mutta kyllä puhemies olisi ollut mielenkiintoista nähdä kun täällä edustaja lindtman nosti tärkeän kysymyksen tulevaa kehysriihtä ajatellen ja kun me olemme viime viikonloppuna seuranneet hallituspuolueiden keskustelua siitä miten näitä rahoituskysymyksiä hoidetaan edustaja satonen täällä kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajana vastaamassa tähän edustaja lindtmanin olennaiseen kysymykseen mutta hän nyt taisi salista poistua

se voi tarkoittaa menetyksiä suomalaisille veronmaksajille

kyllä täällä on ihan aiheellinen huoli tuotu esiin tästä käräjäoikeuksien lakkauttamisesta

on välttämätöntä puuttua vahvasti tähän kasvavaan pitkäaikaistyöttömyyteen

tämä ei voi olla järkevää politiikkaa ympäristön kannalta ja kuten olemme kuulleet täällä ei myöskään työllisyyden kannalta

kyllä minusta on tärkeää että ministeri myös vastaa edustaja lindtmanin esittämään kysymykseen siitä miksi olette nyt itse itsenne kanssa eri mieltä

asian vakavuus on jäänyt tältä hallitukselta huomaamatta ja nyt pitkään työttömänä olleet jätetään kylmästi yksin

edustaja terho sanoitteko te ennen vaaleja äänestäjälle siellä tammelan torilla että tulemme leikkaamaan eläkkeensaaja sinun tukiasi pois

en yhtään ihmettele että vihreiden kannattajat eivät tätä porvarihallitusta hyväksy mutta vihreiden johto edelleen täällä istuu

sillä tavalla tämä on ollut kyllä kovin lyhytnäköistä että hallitus on antanut tapahtua ylipäätään niin että tämä savonlinnan opettajankoulutus nyt sitten ajetaan alas

arvoisa edustaja leppä edellisen hallituksen pääministeri mari kiviniemi kävi kertomassa jo maaliskuussa eduskunnalle että vastuut todennäköisesti tulevat kaksinkertaistumaan eli edellisen hallituksen jälkiä tässä paikkaillaan

toivon että täällä muuten voitaisiin ottaa kantaa siihen voisitteko tarttua näihin sdpn vaihtoehtobudjetin esittämiin erilaisiin avauksiin siitä kuinka saisimme finanssisektoria lisää mukaan talkoisiin tai miten näitä kapitaalisaatiosopimuksia tulevaisuudessa verotetaan koska nyt jos koskaan meidän on etsittävä uusia reiluja rahoituskeinoja

kerroitteko vanhukselle että luovutaan näistä palvelusuosituksista ja hoidon laatu heikkenee

mielestäni ette kertonut

ja nyt tullaan siihen olennaiseen kysymykseen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta

mutta kaiken kaikkiaan valiokunnalle kiitokset siitä että tämä hyvin merkittävä asia on huomattu ja myös nämä havainnot kriteeristöstä sekä sitten tästä alueellisesta koordinaatioryhmästä ovat mielestäni erittäin tarpeellisia

ihan oikeasti todella monet ihmiset tuolla maakunnissa ihmettelevät valtavasti sitä suunnanmuutosta mikä keskustan politiikassa tällä hetkellä kaiken kaikkiaan on

miksi kansa nyt jaetaan kahtia

haluamme myös nuorille työllisyystakuun niin että jokainen saa työ harjoittelu tai opiskelupaikan kolmessa kuukaudessa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

siksi minä arvoisa puhemies kyllä toivon että tämä asia otetaan vakavasti ja kuulemme myös niitä vastauksia täällä arvoisalta keskustalta miksi tämä aluepolitiikka on näin isolla tavalla muuttunut

sdpn vaihtoehdossa satsataan uusien työpaikkojen luomiseen ja täsmäelvytykseen

ja arvoisa edustaja tiilikainen

minä en ole löytänyt täältä budjettikirjasta toimia viennin edistämiseksi viennin vahvistamiseksi tai työllisyyden edistämiseksi ja siksi nämä asiat mitä edustaja heinäluoma omassa puheenvuorossaan muun muassa matkailun osalta otti esiin ovat erittäin tärkeitä

onko tämä oikein

miksi perussuomalaiset eivät täällä nyt sano että hetkinen mietitään uudestaan korjataan verolinjaa siten että myös kaikkein rikkaimmat voisivat osallistua näihin talkoisiin

että kyllä euroopalle ja kyllä eurolle

kuten sanottu sdpltä on tulossa vaihtoehto jossa me huomioimme nämä asiat ja tulemme esittämään paljon konkreettisia toimia työllisyyden ja viennin ja ylipäätään yrittäjyyden edellytyksien parantamiseksi

edellisen hallituksen pääministeri kiviniemen linja jossa hyvin avokätisesti annettiin tukia euroopan unioniin

edustaja kääriäinenhän tätä jo toivoi ja minä nyt toivon todella että myös perussuomalaiset vastaisivat kysymykseen onko oikein se että vuorineuvos ei tingi mutta kansa tinkii

ympäristö ja työ kättä lyö ja siksi emme voi hyväksyä leikkauksia joukkoliikenteen tukiin tai raiderahojen niukkuutta jonka seuraukset ovat mustat niin työllisyyden ympäristön kuin junamatkustajienkin kannalta

silloinen pääministeri kiviniemihän juuri ennen vaaleja kävi kertomassa että käytännössä tämä vakausvälineen kapasiteetti tullaan tuplaamaan ja se tarkoittaa juuri näitä uusia toimintamuotoja mitä te nyt kovasti vastustatte

täällä on tuttuja artikkeleita siitä että ympäristöjärjestöt ovat nimenneet tämän hallituksen historian ympäristökielteisimmäksi hallitukseksi

me haluamme nostaa pääomaveroa verottaa energiayhtiöiden ylivoittoja tehostaa veronperintää ja hillitä jätteen syntyä pakkausverolla

joskus noin vuosi takaperin päähallituspuolue keskustan varapuheenjohtaja rantakangas esitti että pitäisi tehdä hallituksen selonteko aluepolitiikasta koska hallitus tekee niin huonoa aluepolitiikkaa

arvoisa herra puhemies

oletteko kuunnelleet viimeaikaista talouspoliittista keskustelua kun entistä useampi ekonomisti kyseenalaistaa tällaisen kuristavan leikkauslinjan paitsi inhimillisesti vääränä myös talouspoliittisesti kestämättömänä

viime kaudellahan pistettiin siinä loppuvaiheessa kautta alkuun nämä selvittelyt nimenomaisesti miten näitä windfall voittoja voitaisiin leikata ja siinä olemme olleet näitä selvittelyjä tukemassa ja myös kiirehtimässä näiden mallien eteenpäin viemistä

arvoisa herra puhemies

meillä on käynnissä ennennäkemätön ympäristöhallinnon alasajo on tämä alku hanke suunnitteilla oleva metsähallituksen organisaatiomuutos ja molemmissa arvot menevät niin että luontoarvot ollaan syrjäyttämässä elinkeinoelämän arvojen alle puhumattakaan siitä että keskustan varapuheenjohtaja rantakangas on esittänyt ihan julkisesti että ympäristöministeriökin nyt sitten vielä lakkautetaan ja aiemmin ed

se on vahvempi kuin alun perin oli ajateltu johtuen aikanaan suoritetusta nokian osakkeiden oikea aikaisesta myynnistä

anteeksi en heti kuullut nimeni

asuntorakentaminen korjausrakentaminen ovat olleet tässä huulilla koko syksyn ajan johtuen muun muassa juuri tästä kiristyneestä suhdannetilanteesta

harmaan talouden me haluamme kitkeä lisäämällä resursseja ja tiukentamalla tilaajavastuulakia sekä antamalla kanneoikeuden ammattiliitoille

minusta tämä yliopistokeskustelu irtisanomislappuineen ja muineen kuvaa juuri sitä järkyttävää sivistys ja aluepolitiikkaa mitä tämä hallitus tänä päivänä tekee

siellä on vahva tase ja siksi me olemme halunneet omassa vaihtoehdossamme katsoa tulevaisuuteen ja noudattaa tätä taseet töihin ajattelua irrottaa sieltä kertaluonteisiin satsauksiin joilla muun muassa voidaan korjata ja kehittää lasten päiväkoteja homekouluja kirjastoja kaikkea tätä ja juuri tässä työssähän nimenomaan myös sitä sitran näkemystä tällaisista uudenlaisista teknologioista kaikista ekologisista ympäristöistä ja muista voitaisiin kehittää samalla kun investoitaisiin kasvuun

minun mielestäni arvoisa ministeri vapaavuori vaikka arvostan teidän monia tekojanne muun muassa ekologista näkökulmaanne ja muuta täytyy sanoa että tässä myöskin on hallituksen elvytyspolitiikan yksi suurimmista ongelmista

ihan siitä astikin nyt tällä kaudella kun olemme vaihtoehtobudjetteja jo viime vuonna tehneet olemme tuoneet windfall veron merkittävänä osana omaa vaihtoehtoista budjettilinjaustamme

luvattiin että tuottavuusohjelma ei koske uusia yliopistoja se koskee edelleen luvattiin että työnantajavakuutusmaksut hoidetaan niitä ei ole hoidettu

kuten sanottu näihin autopaikkaratkaisuihinhan pystytään vastaamaan kuntatasolla ja hyvin moneen kysymykseen itse asiassa voidaan vastata nimenomaan kuntien päätösten kautta

pulliainen täällä vahvisti että säätytalolla aikanaan kun alku hankkeesta päätettiin laitettiin siihen malliin palikat että ympäristöministeriö voidaan ennen pitkää lakkauttaa

niitä voisi osaltaan käyttää kaikenlaiseen ympäristöystävällisten kun ympäristöstä valisen osia yhteisten asioiden edistämiseen muun muassa joukkoliikenteeseen uusiutuvien energialähteiden edistämiseen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kun tämä finanssikriisi puhkesi kuulimme jaostossa useita asiantuntijoita jotka sanoivat että nyt on aika toimia nyt on aika merkittävällä tavalla parantaa korkotuen ehtoja jotta saadaan halpoja kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ihmisten tarpeisiin ja saadaan estettyä rakennusalan työttömyyden kasvu

kyllä haluan koska tämä keskustelu lähti siitä että nostin esiin nämä kampanjakatot ja toin esiin myös sen että mielestäni on hyvin tarpeellista että me käymme nyt yhdessä läpi muun muassa tämän kysymyksen ja kaikki muut kehittämistarpeet joilla voimme vieläkin vahvistaa ja tehdä tätä systeemiä läpinäkyvämmäksi

eli siis tämä on kauhistuttava tilanne ja haluaisin todellakin että vaikkapa ministeri vapaavuori voisi ottaa kantaa tähän miten hallitus nyt aikoo tätä mainettaan kohentaa ja estää sen ympäristöhallinnon alasajon mitä valitettavasti hallitus on nyt parhaillaan tekemässä

me tarvitsemme riittävästi tontteja ja siksi esimerkiksi minä olen puhunut paljon tästä tupo hengestä jolloin kaikkien pitää laittaa kortensa kekoon

ministeri virkkunen teidän valtiosihteerinne johti työtä jonka seurauksena opiskelijajärjestöt nousivat takajaloilleen ja sanoivat että hallitus väläyttelee lukukausimaksuja

mutta eilen arvoisa ministeri teidän hallituksenne teki historiaa kielteisessä mielessä

tiusaselle kyllä haluan sanoa että ihan turhaa ehkä tässä keskustelussa on antaa nyt sellaista kuvaa eduskunnan pöytäkirjoihin että sdp jollakin tavalla ei olisi näiden asioiden kanssa aktiivinen tai tosissaan

kyllä minustakin on hyvin tärkeää että suomen kansallinen linja on hyvin selkeä ja siksi se toden totta on kyllä hämmentävää että täällä valtiovarainministeri stubbin tietyistä lausunnoista jää epäselväksi mitä niillä on tarkoitettu

se irrottautui täysin kolmikantaperiaatteesta ja tuli sopimaan ohi palkansaajajärjestöjen muun muassa eläkeiän nostosta

ministeri ne toimet mitä te sitten luettelitte omassa puheessannekin ja mitä oli näissä tiedotteissa mitä ministeriöltä tuli olivat niitä toimia joita ei ollut päätetty tässä suhdannetilanteessa

itse en kyseiseen valiokuntaan kuulu mutta uskon että meidän edustajamme ovat hyvin ryhdikkäästi näiden ajamiemme asioiden takana ja toivottavasti tukea nyt sitten löytyy myös hallituspuolelta että se ei jää pelkästään meidän opposition taisteluksi

valitettavasti pekkarisen saldo on vaatimaton

jos minä olisin ministeri minä en koskaan antaisi valtiosihteerini allekirjoittaa sellaisia työryhmämietintöjä joista voisi tehdä tällaisen johtopäätöksen jos en sitä mieltä olisi

kyllä minä puhemies ihan rakentavasti luulen että teidän kannattaisi huolimatta edustaja heinosen kritiikistä hallituspuolueissa miettiä tätä asiaa koska varmasti tulevaisuudessakin tulemme elämään tilanteessa jossa joudumme miettimään taseita ja niiden töihin laittamista kehittämistä investointeja ja kaikkea tätä

kun puhuttiin tästä maankäytöstä mihin edustaja soininvaara viittasi niin kyllä tämä valtiovarainministeri rinteen äsken mainitsema sopimus siitä että valtio sitoutuu rahoittamaan merkittäviä liikennehankkeita sillä ehdolla että ihmisille tulee koteja on merkittävä historiallinen päänavaus tässä

tällä päätöksellä te arvoisa ministeri ja teidän hallituksenne todella aika välinpitämättömästi heititte kylmän rievun palkansaajaliikkeen kasvoille

mehän tiedämme julkisuudesta esimerkin että perussuomalaisten tämä soinin säätiö saa puoluetukirahoja vuokran muodossa ja muuta

näinä aikoina on varmasti hyvä kiinnittää huomiota velkaantumiseen myös kotimaassa ja siksipä on hyvin tärkeätä että sdpn vaihtoehtobudjetissa otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa se on hyvin tärkeää alleviivata

uudet suhdannepoliittiset tilanteet olivat lähinnä tämä käynnistysavustuksen laajennus mikä on ihan ok mutta yksinään tähän tilanteeseen ne eivät riitä käynnistämään riittävää vuokra asuntotuotantoa

arvoisa puhemies

ja vaikka edustaja zyskowicz ei halunnutkaan enää palata tähän niin kyllä tähän linjaan täytyisi nyt saada selkeys ja myös sille tosiasialle jotakin palautetta että täällä eduskunta ihan aidosti nyt kyselee sen perään mikä on ollut tämä ministeri stubbin puheenvuoron tarkoitus

hallituspuolueet puheissaan kannattavat pääomaveron nostoa

pulliainen ainakin tässä tukensa antoi ja toivottavasti saamme myös muilta hallituspuolueilta ja edustajilta tukea näille

voisin uskoa että tässä voisi olla sellaista ajattelun jyvästä johon myös ehkä jossain vaiheessa hallituspuolueet nykyiset tai kenties tulevat sitten haluavat tarttua

on aivan totta että jotta asuntotuotanto sujuisi hyvin niin sen täytyy olla suhteessa muuhun yhdyskuntarakenteeseen ja siihen nähden tietenkin odottaisin paljon myös näiltä tulevilta ratkaisuilta esimerkiksi metropolihallinnon ja metropolikaavan osalta

mutta toden totta arvoisat perussuomalaiset kyllähän valtioneuvoston tiedote minun mielestäni vain kertoi että jälleen kerran on euroopan unionissa kokoonnuttu ja päätetty uudesta lainaerästä ja päätetty myös huojennuksista

vaikkakin tässä nyt yritetään sinne tänne käydä keskustelua niin mielestäni kuitenkin se lopputulos on se että me olemme kohtuullisen samaa mieltä ystävät siitä että kehittämistarpeita on